on nostettu veroja on säädetty savuttomista ympäristöistä on lisätty varoitustarroja pakkauskokoja on säädelty tupakkatuotteiden mainonta on kielletty

tulevaisuus on digitaalinen

tulokset eivät ole välttämättä vielä riittäviä vaikkakin suunta on oikea

tässä ajatusmaailmassa me samalla myös luomme uusia työpaikkoja työpaikkoja joissa maiden rajat eivät tulevaisuudessa ole merkityksellisiä joudumme vain muuttamaan kovasti suuntaa

lasten elämä ja terveys ovat aikuisten vastuulla

vielä varmuuden vuoksi sanon että kannatan suomalaisten nuorten maksutonta koulutusta on tilanne mikä tahansa

edustaja andersson jollain tavalla tulee sellainen olotila että sinulle on tärkeämpää että intialainen nuori saa opiskelupaikan kuin suomalaiselle nuorelle

tunnemme moni lähiympäristöstä niitä jotka ovat aloittaneet tupakkalakon yhä uudelleen ja yhä uudelleen mutta löytyy onneksi lähiympäristöstä niitäkin jotka ovat onnistuneet tupakasta pääsemään eroon

huolimatta siitä että meillä kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärä laskisikin samaan aikaan meillä on opiskelijoita vaihdossa

vaikuttamiskeinoja ovat hinta ja veropolitiikka savuttomat ympäristöt mainonnan ja myynnin edistämisen kieltäminen saatavuuden rajoittaminen tupakkatuotteiden sääntely ja tupakoimattomuutta tukeva viestintä

nyt otetaan käyttöön yhä laajempi arsenaali keinoja

samaan aikaan kun yliopistot ja ammattikorkeakoulut lähtevät rakentamaan omia koulutustuotteitansa he samalla myöskin pohtivat sitä miten saadaan houkuteltua niitä ulkomaisia parhaita professoreita suomalaisiin yliopistoihin jolloin rakennetaan sitä pohjaa jolloin pystytään houkuttelemaan maksukykyisiä ulkomaalaisia opiskelijoita suomeen

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa automaattisesti sitä että silloin myöskin meillä syntyy yliopistoihin kansainvälisyyttä

ehkä otetaan yksi pieni askel taaksepäin jotta voidaan ottaa useampi askel eteenpäin suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymisessä

tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista tai kokematonta toimintaa vaan tässä suomi lähtee itse asiassa pitkälti niiltä poluilta mitä muut ovat jo aloittaneet aikakausia sitten

ulkomaalaisten tutkimusten mukaan nähdään että lisäkoulutuksen saaneet sairaanhoitajat pystyvät hoitamaan perusterveydenhuollon vastaanotolle tulleista potilaista suurimman osan ja sairaanhoitajan laajennettuun tehtävänkuvaan perustuvat terveyspalvelut ovat turvallisia laadukkaita ja potilaiden hyväksymiä

potilas sai sairaanhoitajalta sairauteen ja sen hoitoon liittyvää tietoa mikä tukee itsehoitoa ja hoitoon sitoutumista ja vastuun ottamista omasta terveydestä

tämä varmaan liittyy siihen että meillä on hoitajilla pitkälti myös se ennalta ehkäisevä ote jo perusluonteena omassa työssään ja tässä rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeushan kohdistuu juuri niihin meidän kansansairauksiimme jotka rasittavat runsaasti meidän terveydenhuoltoamme kuten diabetes

tämä on oma kantani että jos meillä on humanitäärisin syin tullut pakolainen joka saa sitten luvan jäädä maahamme niin osana kotoutusta hänelle tulee joka tapauksessa olemaan koulutuksella erittäin vahva rooli

sen sijaan edustaja laukkanen nosti erinomaisesti esimerkkinä kiinalaiset jotka ovat jo tottuneet että mennään usahan ja britteihin ja on eräällä tavalla tällainen maksukulttuuri ja maksamiskulttuuri huipputason koulutuksesta ja mielestäni suomen kannattaa kartoittaa juuri ne markkinat joista löytyy maksukykyisiä vanhempia jotka arvostavat korkeatasoista koulutusta

arvoisa puhemies

toinen varotoimihan on kysymys siitä ketkä rahoittavat ylivelkaantumisen toimivatko markkinat vai eivätkö toimi

siksi rahoittajat ovat antaneet rahoitusta loputtomasti kunnes kupla puhkesi

entä jos emme portugalia tukisi

hyvin todennäköistä olisi että espanja seuraisi perästä ja espanja onkin huomattavasti suurempi pelastettava

suomen osuus on miljardi euroa

se kertoo siitä että rahoitusmarkkinat eivät usko mekanismiin osallistuvien maiden talouteen

siksi siellä on koroille ylitakausta ja samalla ylitakausta koko lainasummalle

jos portugali ja koko talous kaatuisi olisimme pitkään monia vuosia taantumassa mikä johtaisi entistä vaikeampaan tilanteeseen

siksi näen tärkeämpänä kasvun tietä viitoittavan tien vaikka samaan aikaan tiedämme että eurooppa sairastaa vakavaa taloussairautta

ne ovat olleet oikean suuntaisia mutta eivät välttämättä riittäviä eivätkä tarkkarajaisia ja siltä osin voi todeta että jatkotoimia tulee edelleen tehdä

edellinen eduskunta on sitoutunut tilapäisen vakausmekanismin käyttöön ja siltä osin mielestäni se myös sitoo meitä jotka olemme osallistuneet päätöksentekoon

arvoisa puhemies

kun edelleen edustaja anderssonin kanssa vähän pohdin tätä että me elämme tilannetta jossa suomen rahat ovat erittäin vähissä ja eletään velaksi ja samaan aikaan meillä on myöskin suomalaisia nuoria jotka eivät pääse opiskelemaan niin minkä ihmeen takia meidän vasemmisto ajaa ulkomaalaisten asioita kun näiden meidän suomalaisten nuorten asioiden pitäisi olla siellä tärkeimpänä

siltä osin voidaan todeta että portugalilla on vielä mahdollisuuksia selvitä ja siltä osin on ehkä jopa perustellumpaa olla tukemassa portugalia tältä osin kuin oli tukea kreikan ratkaisuja

tässä kohdin maailma on myöskin valintoja ja tässä kohdin meillä on paikka miettiä miten me teemme uutta työtä suomelle ja suomalaisille nuorille ja takaamme myös heille tulevaisuudessa hyvinvointiyhteiskunnan

toisaalta ero tulee bruttokansantuotteen puolelta ja osuudesta mikä kuvastaa sitä että meidän kansantaloutemme toimivat hyvin erityyppisesti

arvoisa puhemies

emme edes kuvittele että tässä syntyy heti suuria tulovirtoja rahoitusvirtoja yliopistolle

meidän tulee antaa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa sisällensä

se on mahdollisuus monipuolistaa rahoituspohjaa se on mahdollisuus varmistaa suomalainen maksuton koulutus

mielestäni se on se meidän ideologinen valintamme

arvoisa puhemies

esimerkiksi nostin omassa varsinaisessa puheenvuorossani esille pidemmän tähtäimen mahdollisuuden siitä kuinka me voimme tehdä meidän koulutusbrändistä franchising ketjun

tämä hallituksen esitys on askel kohti sitä että meillä on rajattomat mahdollisuudet tehdä uusia työpaikkoja suomelle

arvoisa puhemies

räsänen on aivan oikeassa siinä että on muita keinoja joilla lääkärin työaikaa voidaan tehokkaammin saada käyttöön

olen täysin samaa mieltä että esimerkiksi pitäisi miettiä pitääkö kelalle annettavia lausuntoja jokaisessa tapauksessa kirjoittaa

voisi sanoa että hallinnollinen hössötys ja byrokratia pois lääkärin työstä sitä kautta saataisiin vapautettua siihen lääkärin ydintehtävään huomattavia aikoja ja myös silloin voitaisiin uudestaan pohtia mikä on tarpeellinen lääkärien määrä tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

näen että olemme yhteiskunnassa itse oikeastaan aiheuttaneet tämän hässäkän jossa lääkärien aika kuluu ihan muuhun kuin sen pitäisi ja sehän johtaa siihen että meidän perusterveydenhuollon lääkärin työn houkuttelevuus on erittäin heikko juuri näiden hallinnollisten töiden ja turhien lausuntojen vuoksi

mielestäni edustaja niikko nosti tärkeän asian esille etteivät kyseessä ole vain pienemmät tai keskisuuret kunnat vaan yhtä lailla on kysymys näistä meidän suurimmista kaupungeistamme

siltä osin meillä on aika yksisilmäisesti mietitty pistetäänkö vantaa ja helsinki yhteen kun voisi samalla muuten kysyä olisiko esimerkiksi vantaan länsiosien sopiva olla espoon kanssa niin että eräällä tavalla pystyttäisiin myös ylittämään ne nykyiset kuntarakenteet ja kysymään mikä on kuntalaisten näkökulmasta se paras kokonaisuus

en olisi myöskään huolissani tästä rajoitetusta lääkkeen määräämisestä

eli täällä rajataan hyvin tarkkaan että lääkärin tehtävä on arvioida mikä tauti potilaalla on ja sairaanhoitaja sitten hoitaa jatkohoitoa siitä eteenpäin

eli tässähän ei siirry eräällä tavalla se niin kuin diagnostiikka sinne hoitajalle ainakaan tämän lainsäädännön myötä eli lääkäri on tehnyt etukäteen sen lääketieteellisen taudinmäärityksen

näenkin että kysymys on ennen kaikkea johtamisesta miten me johdamme työyhteisölähtöisesti annamme ihmisille mahdollisuuden kehittää omaa työtänsä tehdä siitä mielekkäämpää

se ei vaadi lakimuutoksia vaan se vaatii

koska kyse on pitkälti kansansairauksia sairastavista henkilöistä ja heillä on hyvin intensiivinen välillä aika usein tapahtuva kontaktointi juuri terveyskeskuksissa hoitajiin meillä on erikseen diabeteshoitajat ja reumahoitajat niin jollain tavalla on kummallista että aliarvioidaan sitä tietoa jota näillä hoitajilla on hoidettavanaan olevista potilaista

jään kuitenkin pohtimaan miksi me emme siirtyisi

tämä reseptinkirjoitusoikeus ei ole kovinkaan uusi keksintö ja se on useissa maissa hyvinkin yleisesti käytössä

en ole kuullut että niissä olisi kovin paljon heikkouksia terveydenhuollossa sen enempää kuin meilläkään koska ei meidänkään terveydenhuolto täydellistä ole

meillä on hyvin paljon tehtävää meidän terveydenhuollon laadun parantamisessa edelleen vaikka meillä onkin ihan huipputasoista monin paikoin

lääkäreiden ja hoitajien työnjakokysymykset ammattiharjoittajamallin kokeilut vähintään yhdellä paikkakunnalla toivoakseni tulevat palveluiden sähköistäminen painopisteen siirtäminen ennalta ehkäisevään työhön tällä listalla on monia mahdollisuuksia ja meidän on vain pakko löytää uusia keinoja perusterveydenhuollon houkuttelevuuden lisäämiseksi

nyt meidän tupakkalainsäädäntömme on jo kuten ed

jos lähdemme tarkistamaan alkoholilainsäädännön kannalta asiaa niin meillä on esimerkiksi tupakkalainsäädännössä tupakoiden mainonta kielletty mutta alkoholilainsäädännössä alkoholin mainonta on taas mahdollista

ukkola totesi aikaisemmin meillä on ne olutpullot jatkossa esillä jolloin voi kysyä millä tavalla me katsomme kumpi on se pahempi ja kummassa pitää olla tiukemmat säännökset

hieman sivusta tämä tulee mutta omassa lapsuudessani meillä oli ruotsinkieliset luokat koulun sisällä ja mielestäni se oli erittäin rikastuttavaa meille kaikille

edustaja razmyar miten te voitte vähätellä valiokunnan lausumaa ja päätösvaltaa näin

niitä tehdään hyvin harvoin ja se kertoo todellisesta huolesta

tietenkään me emme voi luvata sitä tässä edustajina että jotain tapahtuu koska se päätös menee valtioneuvostoon mutta se on erittäin vahva viesti valtioneuvostolle harkittavaksi

eivät yliopistot kerjuulle joudu

arvoisa puhemies

täällä on valtiovaroissa pohdittu sitä että suomen pitkään jatkunut talouskasvu on liittynyt siihen että meillä on ollut hyvin onnistunut ja pitkäjänteinen tiede ja teknologiapolitiikka sekä hyvin toimiva innovaatiojärjestelmä

siltä osin tietenkin pohdituttaa ja aiheuttaa huolta kun meillä on tekes esimerkiksi rahoittaja että tekesistä kuuluu huolia siitä että yritykset ovat pistämässä tutkimus ja tuotekehityshankkeita sanotaanko jäihin